on totta että helsingin kaupunki on pystynyt tekemään seurannan joka osoittaa että maahantuloperusteesta riippumatta maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden ja töihin tulleiden työllisyysaste on noin kymmenen vuoden jälkeen samanlainen mutta tämä on liian pitkä aika

ihmiset tietävät että ulkomaailma ja keskinäinen riippuvuus ei katoa pelkästään ummistamalla silmät ja katkaisemalla köydet

riippuvuus pysyy ja tällöin jäljelle jääkin kysymys siitä onko meidän pyrittävä vaikuttamaan ulkoisten uhkien minimoimiseen ja mieluiten poistamiseen vai onko meidän vetäydyttävä uskoen että kyllä me selviämme omin avuin

tästä vallitsee yhteisymmärrys

esimerkkejä tässä lueteltiin myöskin siitä että meidän käsityksemme siitä mitkä ryhmät ovat päässeet työmarkkinoille hyvin ehkä ovat jonkin verran vääriä

vi kan inte ställa oss utanför eu och tro att allt skulle vara väl

palm kysyi tästä yhteisestä suunnittelusta kun on kilpailevia tarjouksia kilpailevia käyttökohteita

hiltunen kysyi miten me olemme reagoineet siihen että keväällä huomattiin te toimistoista ja työ ja elinkeinoministeriöstä että tulkinta oli kuusi vuotta ollut väärä

meillä on tässä opittavaa muualta missä kokonaisvaltainen meripolitiikka on antanut osviittaa miten hoitaa kilpailevia tavoitteita

olemme pohtineet asiaa ministeri sinnemäen kanssa ja ehkä vielä tässä kuussa tai ihan marraskuun alussa tulee se laki joka korjaa tämän tilanteen joka oli epäjohdonmukainen ja joka olisi aiheuttanut varmaan kunnille kustannuksia

vidare är jag glad över att det i dagens diskussion har nämnts att fisket kan ha en positiv betydelse för den ekologiska balansen i östersjön

det är det centrala i modellen

me tiedämme että tähän ei saatu tässä yhteydessä muutosta vaan ne ovat edelleen työ ja elinkei noministeriön niin sanotulla pitkällä momentilla ja sen puolesta on taisteltava

arvoisa puhemies

en ole kuullut valitettavasti vielä puhuttavan hyvin ajankohtaisesta aiheesta nimittäin eun itämeren strategian uudistamisesta

jotkut elyt toteuttavat vain sen verran koulutusta kuin heille on varattu mutta erityistarkkailussa on myöskin aiesopimuksen johdosta pääkaupunkiseutu

arvoisa puhemies

käsittääkseni se on aivan siinä vaiheessa että komissio olisi hyväksymässä uudistetun version siitä ja ministerineuvosto on hyväksynyt marraskuussa niin sanotun päätelmän jolla kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan huomioon omassa rakennepolitiikassaan itämerta niin että toimia voi tehdä yhdessä

tässä nyt on viime päivinä minulle vakuutettu että nyt tämän syksyn aikana on pystytty taas lisäämään resursseja eikä se pääkaupunkiseudun kunnanjohtajien kirjeen kauhuskenaario ole sellainen kuin on ehdotettu

edustajat lipponen ja marjaana koskinen nostivat esiin luonnonmarjapoimijoiden tilanteen

ärade talman

svenska riksdagsgruppen har fortsatt förtroende för regeringen katainen

me tiedämme että he tulevat maahan niin sanotuilla viisumeilla mutta tiedämme toisaalta myöskin että tällaisten kaikkien maksujen pyytäminen työnvälityksestä tai muusta toiminnasta on ilon sopimuksen kieltämää

mutta yritetään korjata näitä asioita siis elyissä ja elyihin ministeriöiden hyvässä yhteistyössä

kysyisin myöskin millä tavalla esimerkiksi hallituksen kannanotoissa nyt uudistettavasta rakennepolitiikasta on huomioitu että on pakko luoda tilaa tälle strategialle ja että se saa sitä korkeata tukea jota se tarvitsee

minä tulkitsen että ministeriö on myöskin tutkinut suomalaisen lääkäriseura duodecimin konsensuslauselmaa jossa ehdotetaan nimenomaan näitä vastuuhenkilöitä

emmekö ole oppineet nyt monen vuoden aikana että vain kehitys joka lähtee kestävältä pohjalta niin kuin edustaja toivola sanoi demokraattiselta pohjalta jossa ihmisillä on oma omistajuus voi olla pidemmän päälle tuloksellista

ministerinä vastaan vai sami y ministerin joka vastaa meidän ihmiskaupan vastaisesta toimintaohjelmastamme ja me olemme luoneet auttamisjärjestelmän johon he voivat päästä jotta he saisivat ihmisarvoisen kohtelun

toivoisin myöskin että uudistetussa strategiassa esimerkiksi fosfaattiaineet kaikissa pesuaineissa käytäisiin lävitse

näiden lakiesitysten yhteydessä olemme päättäneet että perheenyhdistämismatkoihin käytettyjä varoja käytetään kotoutumiseen

ja lopuksi

en voi olla puhumatta niin sanotusta viidennestä vapaudesta joka on käsitelty tämän nykyisen strategian yhteydessä että me poolaamme yhteen ne tutkimusvarat tutkija ja yliopistojen yhteistyön koska valtavasti osaamista on käyttämättä itämeren yhteydessä joitakin tutkimusprojekteja on siis tehty suomessa kansallisesti mutta laajemmin tällä alueella

on ongelmia todellakin näissä joissakin välitystapauksissa ja heille on annettu väärää tietoa

onko teillä joko työryhmässä tai nyt tarkemmassa valmistelussa suosituksia tulossa siitä miten nopeasti vanhusta joka on joutunut sairaalaan kuntoutetaan joko sosiaalisesti fyysisesti tai psyykkisesti

ministeri hautala ja ministeri tuomioja tämä on iso prosessi nyt kun me uudistamme kehityspolitiikan niin että se on ihmisoikeuslähtöistä

siksi olen onnellinen että me olemme nyt saaneet aikaan toimenpideohjelman ja jotenkin enemmän yhteistyösuhteita kolmansien maiden kanssa jotta me pääsemme paremmin informoimaan henkilöitä

sitten kone pätki tai tarpeen hakemuksiin siitä kari takko todettakoon että se muutos jonka teimme koskien eu kansalaisia on ollut verrattain tehokas

mutta suomen ja ruotsin tilanteet tällä hetkellä eroavat toisistaan koska tänne tullaan ja tehdään niin sanotusti verovapaasti työtä

pitää lähteä siitä että hallinto ja maan rakentaminen on kokonaisuudessaan rule of law demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa

jos me saamme paremman kuntoutuksen niin saamme myöskin sen omaishoidon ja kodinomaisen hoidon ja ehkä pystymme välttämään myöskin yksinäisyyttä joka on niin monen vanhuksen ongelma

mutta esimerkiksi ruotsiin on tullut nyt serbiasta sen jälkeen kun viisumivapaus toteutettiin tuhansia henkilöitä hakemaan turvapaikkaa

mutta vakavasti ottaen pääministeri totesi että eun laajentumisen on jatkuttava ja me olemme yhtä mieltä siitä että eun ulko ja turvallisuuspolitiikan pitää olla tehokasta

tiedän että komissio tekee yhdessä työtä kovasti serbian kanssa että tähän saataisiin muutos mutta tämmöinen rasite on tällä hetkellä siellä

mutta miten hallitus tällä hetkellä näkee turkin tilanteen

asell kysyi siitä niin ehkä huomasimme että rikoksentekijöitä tulee päivittäin sata meidän maahamme lauttojen kautta

lipponen totesi että siellä vastaanottokeskuksessa varsinainen kotoutuminen ei ala ja se merkitsee että menetämme todella monta kuukautta jolloin henkilöt olisivat todella motivoituneita

se ei merkitse sitä että hyväksyisimme kenenkään rikollisuutta vaan nimenomaan on hyvin tärkeää että alkuinformaation kanssa ja paremman kotoutumisen kautta voidaan myöskin tukkia kaikenlainen rikollisuus

todettakoon myöskin että toivottavasti valtioneuvoston esittelyyn ensi viikolla viedään niin sanottu turvapaikkapaketti ulkomaalaislain muutokset joissa pyritään muun muassa selventämään ne säännöt joiden mukaan ikätutkimuksia tehdään oleskelulupia myönnetään

hänninen otti esiin pudasjärven positiivisena esimerkkinä

se on myöskin hyvin tärkeää että ilmapiiri on sellainen että otetaan maahanmuuttajat vastaan ja tarjotaan heille työtä ja mielekästä toimintaa

sitä voi tarjota monissa eri yhteyksissä myöskin kansanopistoissa opintopiireissä vapaassa sivistystyössä

mutta meillä on ollut pitkään sellainen jankutus että mitkä ovat ne todelliset kustannukset koska moni kunta ei ole niitä pystynyt esittämään vaikka eduskuntakin pyysi edelliset eduskunnat ovat pyytäneet ja saaneet selvityksen tästä mutta ei ole löytynyt yhteisymmärrystä

vapaa sivistystyöhän tekee suurta työtä kotouttamisen puolesta

maahanmuuttoviraston toimintaa on tehostettu

voisi ehkä kysyä mitä olisi suomalainen maajoukkue futiksessa olisiko vielä huonommassa jamassa ellei heitä olisi jotka tekevät maaleja

meidän on toimittava sen puolesta

toivon että kaikkia järjestöjä ja kaikkia kanavia joita meillä on siinä toiminnassa voidaan vahvistaa ja että ne jotka tekevät järjestöissä työtä jaksavat tehdä sitä tulevaisuudessakin

ukkola nostanut esiin kysymykset jotka liittyvät kreikan ja niiden muiden maiden tilanteeseen jotka eivät nyt ole vastaanotossa ja turvapaikkaprosessissa eivät yllä eurooppalaiselle tasolle

erityisesti komissionkin velvollisuutena sopimusten vartijana on myöskin valvoa että maat toimivat tämän mukaisesti

näinä viime päivinä on kyllä tullut mieleen tommy tabermannin lausunto kauden alussa kun hän totesi että maahanmuuttaja on aina väärässä

de sannfinländska interpellanterna gör det lätt för sig

on ongelmia joidenkin muiden maiden kanssa jotka haluavat rajoittaa yhteyksiä eivät toimi niin hitaamman mukaan

jos hän tulee tekemään töitä väitetään että hän ottaa jonkun suomalaisen työn jos sitten hän tulee hakemaan turvapaikkaa niin sanotaan että hän tulee tänne eikä tee töitä

mutta sen lisäksi että pyrimme tehostamaan yhteydenpitoa niin myöskin on edistettävä vapaaehtoista paluuta jos henkilö mieluummin sitten palaa saatuaan kielteiset päätökset täältä suomesta suoraan alkuperäiseen maahansa

myöskin tämä viime päivien keskustelu mietityttää monta tänne tullutta jotka miettivät ja jotka ovat tehneet pitkään paljon suomalaisen yhteiskunnan puolesta ovatko he sitten viemässä jonkun suomalaisen työtä

mielenkiintoista tässä yhteydessä on että niin monet amerikkalaisista joihin perussuomalaiset vetoavat edesmennyt milton friedman etunenässä ovat leimallisesti sellaisia uusliberalistisia ajattelijoita jotka muo vasivat presidentti reaganin ja pääministeri thatcherin puhdasoppista kapitalistista talouspolitiikkaa

tässä väitetään myöskin että valvonta lepsuu nyt tässä asiassa joka tulee myöhemmin käsittelyyn

ne pääsivät mukaan euhun sillä ehdolla että ei tee tuota heidän tilannettaan niiden tilannetta valvottaisiin esimerkiksi oikeuslaitosta ja muun muassa korruptiotilannetta

todettakoon muun muassa että lupakäytäntöä lisätään

on ollut hyvin epämääräisiä ryhmiä joissa ei ole ollut saatavuusharkintaa eikä muuta ja ne kaikki ulotetaan ennakkovalvontaan

suomi oli hyvin voimakkaasti ajamassa eduskunnan tuella tätä että tällainen valvontamekanismi säilyisi ja on selvää että on asioita jotka eivät toteudu sellaisella tavalla kuin me toivomme

ärade talman

lähdetään siitä että suomalainen työnantaja jollain tavalla panisi ulkomaalaiset työntekijät etusijalle vaikka me näemme että jo täällä ammatti ihmisillä ja kotimaisia kieliä hallitsevilla on hyvin suuria vaikeuksia saada työtä

mutta tässä näemme osittain että hakijavaltioita valvotaan tarkemmin kuin sen jälkeen kun ollaan eussa

siksi nyt kun keskustelemme niin sanotusta tukholman ohjelmasta joka on oikeus ja sisäasioiden uusi ohjelma niin yhdessä olemme ajaneet voimakkaampaa perusoikeuksien valvomista perusoikeusviraston voimakkaampaa asemaa ja myöskin että komissiossa tulee olemaan jäsen joka vastaa perusoikeusasioista

miten on mahdollista että te uskotte että sitten kun palkataan suoraan työhön ihmisiä tätähän tämä esitys koskee saatavuusharkintaa suomalainen työnantaja ottaa tänne töihin eun ulkopuolelta

tällaisella tavalla on pakko vahvistaa eun perusoikeusulottuvuutta

lopuksi todettakoon myös että paljon keskustellaan näitten ryhmien tilanteesta myöskin siinä valossa että kanada on myöntänyt tsekin romaneille turvapaikkaoikeuksia ja sitten toisaalta ottanut uudelleen käyttöön viisumipakon suhteessa tsekkiläisiin

näitä riskien ottajia ovat ennen kaikkea pankit ja vakuutusyhtiöt

jos ne kaatuvat tästä kärsisivät nykysäännösten mukaan viime kädessä eurooppalaiset veronmaksajat tallettajina vakuutuksenottajina ja osakesäästäjinä mutta myös veronmaksajina työntekijöinä ja eläkeläisinä kansalaisina

suomi on myöskin yleensä ollut hyvin aktiivisesti ajamassa ja yrittämässä parantaa euroopan romanien tilannetta romanifoorumin ja euroopan neuvoston kautta ja tukenut ohjelmia joilla edistetään romanien integroitumista ja voidaan välttää heidän syrjintäänsä

elikkä on myöskin tärkeää että tulevassa keskustelussa käsitteistöt ovat selkeät ja tässä on muun muassa hyvin iloisella tavalla sekoitettu eun sisällä liikkuvat ja eun ulkopuolelta tulleet

meillä on monessa mielessä paljon selkeämmät säännöt mitä tulee eun ulkopuolelta tulevan työvoiman valvontaan muun muassa tässä asiassa

perustellusti sixten korkman on vaatinut eu instituutioiden vahvistamista pankkivalvonnassa ja yhteisön pankkien selvitysjärjestelmää

toivoisin että pidettäisiin tästä kiinni

tulevien huippukokouksien on kiinnitettävä enemmän huomiota pankkien pääomien vahvistamista koskevien päätösten toimeenpanoon ja niiden valvontaan ja huolehdittava siitä että meillä on järjestelmä joka ei kohdistu kohtuuttomalla tavalla veronmaksajiin

arvoisa puhemies värderade talman

sitten kun puhutaan näistä uhkakuvista ja siitä mikä on tilanne turvapaikanhaun osalta ja kysytään erinäisiä lukuja

kiitos ministerille ponnistuksista tämän vaikean ja pitkän ongelman ratkaisemiseksi

mutta tähän liittyen ja ollakseni rehellinen

sveitsissä on hyväksytty esimerkiksi uudet säännöt koskien pankkeja jotka ovat too big to fail säännöt jotka takaavat pankkien ydintoiminnan eri tavalla kuin valtion rahoituksella

meidän on oltava rehellisiä

toinen kysymykseni ministerille on kysymys erityisryhmistä